kysyn ministeri wallinilta

ei siinä että nämä hallituksen päätökset kurittavat eri väestöryhmiä epätasa arvoisesti vaan myös alueellisesti tämä lapsilisäleikkaus koskee hyvin suurelta osalta niitä perheitä jotka maaseudulla asuvat

kun tähän otetaan kaikki ne leikkaukset mitä sinne suunnataan lapsilisäleikkauksen lisäksi kotihoidon tukea leikataan työmatkavähennyksiä leikataan polttoaineveroa kiristetään autoveroa korotetaan sähköveroa nostetaan niin tässä ovat muuten työssä käyvät lapsiperheet kaikista suurin kärsijä suomessa

erittäin haastava tilanne erittäin vaikea tilanne inhimillinen hätä missä ministeri orpo on kyllä hyvin toiminut omaa tonttiaan vieden eteenpäin

alueellisesti siis kuritetaan sillä tavalla että oma auto on ainut keino millä pystyy liikkumaan niin sinne töihin kuin lasten harrastuksiin

väkivalta ei ole ratkaisu puolin eikä toisin ei missään muodossa eivät polttopullot eivät mitkään siihen liittyvät

perukaa tämä lapsilisäleikkaus

kysyisin oikeastaan parista asiasta

ensinnäkin nämä yhteneväiset palautusmekanismit pohjoismaiden kesken esimerkiksi irakiin palauttamisessa täytyisi saada mahdollisimman nopeasti toimintaan olen siinä samaa mieltä

mutta kuinka paljon te käytte keskustelua tällä hetkellä nyt hallituksen sisällä esimerkiksi opetustoimeen sosiaali ja terveystoimeen liittyvistä haasteista näillä kotoutuspaikkakunnilla missä lapset tarvitsevat opetusta ja muun muassa lastensuojelua ynnä muita näitä sosiaali ja terveyspalveluja koska tämä hätä on myös aika ilmeinen

uudistuksella tosiaan tavoitellaan metsänomistajien monipuolistuneiden tavoitteiden nykyistä parempaa huomioimista ja metsätalouden kannattavuuden parantamista säännösten selkeyttämistä ja viranomaistoiminnan tehostamista

luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edistämiseksi esityksellä tavoitellaan positiivisia vaikutuksia laajoille pinta aloille metsien nykyistä monipuolisempaa ja aktiivisempaa hoitoa ja käyttöä nykyistä joustavampaa puunkorjuuta mikä mahdollistaisi kustannussäästöjä sen toteutumisessa

mutta sitten on lausuntokierroksella tullut kritiikkiä ja minä nyt nostan lähinnä nämä kriittiset kohdat täältä mitä on tullut esille

elikkä on nostettu esille tämmöinen kuin sosiaalinen kestävyys ja muun muassa puuliitto on ilmaissut huolensa sosiaalisen kestävyyden määrittelystä metsälaissa

harmaa talous ja pitkät alihankintaketjut ovat puunkorjuusta vastaavien toimijoiden keskuudessa yleisiä

työehtosopimuksia ja lain säännöksiä ei aina noudateta ja puuliitto ehdottaa että alueellisiin metsäohjelmiin lisättäisiin sosiaalisten vaikutusten arviointi jolloin metsäkeskusalueittain jouduttaisiin metsäalan eri intressiryhmien kesken käymään keskustelua siitä mitä sosiaalisia vaikutuksia metsäohjelman toteuttamisella olisi

arvoisa puhemies

kysyisin oikeastaan ministeriltä sitä kun hyvin suuri ongelma meillä tällä hetkellä kun halutaan bioenergiaa edistää halutaan kestävää metsätaloutta edistää on se että meillä on hyvin pirstoutunut metsätilarakenne

minua häiritsee täällä se että kun puhutaan pääomatuloista se aina rinnastetaan poikkeuksetta siihen että se on hyvätuloisten verottamista ainoastaan ja että sillä nyt saadaan sitten verotus oikeudenmukaisemmaksi kun pääomatuloa nostetaan

meillä on hyvin paljon pieniä pääomatulonsaajia sellaisia joittenka ainoa tulo on saada pääomatuloja ja näitä on esimerkiksi hyvin paljon maa ja metsätaloudessa

toinen kysymys liittyen tähän samaan asiaan minkä edustaja kalmari jo nosti esiin nämä sähköiset järjestelmät muun muassa metsätalouden tukiin liittyen

arvoisa herra puhemies

esityksessä sanotaan myös että metsälailla ei jatkossakaan säänneltäisi hakkuuoikeuden haltijan ja maanomistajan välisiä sopimukseen perustuvia yksityisoikeudellisia suhteita

taimikon hoitoon juurikäävän torjuntaan ja niin edelleen on haettavissa tukea mutta systeemi ei metsätalousyrittäjien toimesta kuultuna ole sillä tasolla kuin sen tulisi olla

toisaalta yksityisoikeudellisen sopimuksen sisältö saattaisi yksittäistapauksissa vaikuttaa arviointiin siitä kehen metsälain mukainen vastuu tulisi kohdentaa

eli tällä on erittäin kielteiset vaikutukset erityisesti maa ja metsätalouden tuloihin missä jo tässä vaiheessa tällä hetkellä on hyvin paljon kannattavuuden kanssa ongelmia

mutta se mitä käytännössä tämä tarkoittaa näille ihmisille jotka keliakiaa sairastavat

metsälailla ei ole tarkoitettu säännellä myöskään metsähakkuuoikeuden haltijan ja hänen käyttämiensä urakoitsijoiden välisiä sopimuksiin perustuvia yksityisoikeudellisia suhteita

minä toivoisin että hallituspuolueet tekisivät tälle asialle jotain elikkä näitten pienien pääomatulojen saajille saataisiin helpotuksia verotuksellisesti jotta tulot olisivat oikeudenmukaisemmat

arvoisa herra puhemies

perheessä missä kaksi henkilöä sairastaa keliakiaa ja he joutuvat gluteenittomia tuotteita ostamaan kustannukset nousevat huomattavan korkeiksi

metsähakkuuoikeuden haltija ei luonnollisestikaan voi siirtää metsälaissa säädettyä vastuutaan eteenpäin esimerkiksi käyttämälleen urakoitsijalle ja tähän mielestäni myös edustaja korhonen viittasi

seutukuntien rooli tässä on ollut merkittävä ja en näe kyllä hyötyjä siitä että seutukunnat heitettäisiin romukoppaan

alueet pysyvät elinvoimaisina alueina elävien ihmisten ansiosta ja ihmiset liikkuvat työn perässä ja työtä tarjoavat yritykset pääosin tänäänkin jo tässä salissa paljon puhutut pienet ja keskisuuret yritykset

perheessä joka joutuu sitten hyvin paljon leipomaan itse näitä elintarvikkeita ruokaa itselleen pelkästään gluteenittomat jauhot maksavat monin kerroin sen määrän mitä maksavat tavalliset jauhot ja makaroneillakin on kuusinkertaiset hinnat

asian jatkovalmistelussa ei kuitenkaan aiheeseen tehty muutoksia koska metsien käsittelyn rajoitteita ei ole perusteltua esityksen mukaan säätää puun loppukäytön perusteella

nämä pk yritysten kehitysalueella saamat investointi ja kehittämistuet ovat aina kertatukia

täällä on muitakin pienempiä asioita mitä on nostettu esille mutta lähinnä halusin nostaa nämä muutamat tässä esille tulleet asiat

aluepoliittisen rahoitustuen avulla voidaan tukea tiettyä prosenttimäärää teollisuusrakennuksen rakennuskustannuksista tai tehokkaampien koneiden hankintahinnasta

arvoisa puhemies

avustukset myös pienentävät yritysten poistopohjaa eli ne tuloutuvat kannattavilla yrityksillä suureksi osaksi yhteiskunnalle veroiksi poistojen pienenemisen kautta

me tarvitsemme metsiämme jatkossa edelleenkin kipeästi

huonoa kaavaillussa uudistuksessa on se että tukialueiden ulkopuolelle jäävillä alueilla kaavailtu uudistus toteutuessaan sulkisi kokonaan aluepoliittisten yritystukien ulkopuolelle ne pienet ja keskisuuret yritykset jotka eivät mahdu maaseuturahaston mikroyrityksen määritelmän sisään

elikkä ihan vielä myöskin tässä esityksessä todetaan että suojelupinta alojen lisäämisen ja metsänkäsittelyn ansiosta tiettyjen metsälajien uhanalaistuminen on hidastunut tai pysähtynyt elikkä niitä positiivisia vaikutuksia on saatu aikaan

herra puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän ne oppilaat joilla asiat ovat kunnossa tajuavat olla kunnolla käskemättäkin mutta valitettavasti hyvin paljon meidän yhteiskunnassamme on sitä että kun vanhempien vastuu on se ensisijainen kun vanhemmat ovat menettäneet sen otteensa niistä lapsistaan niin sitten koulussa näitä ongelmia tulee

me emme tarvitse tarpeetonta yksityiskohtaista sääntelyä niin kuin täällä on todettu mutta toivon myös että tämä ei lisää tarpeetonta yksityiskohtaista säätelyä koska esityksen perusteluissa todetaan että ehdotettujen uusien erityisen tärkeiden elinympäristöjen lisäämisellä voi olla yksityisten metsänomistajien kannalta omaisuuden hyödyntämistä rajoittava vaikutus

myös nokia on yritystuen kanta asiakas

tämä esitys tulee kyllä tarpeeseen

opettajat tarvitsevat ne keinot puuttua siihen tarvitsevat muitakin keinoja kuin sen pelkän sormen heristämisen ja täytyy kyllä kiittää entistä ministeriä gustafssonia ja nykyistä ministeriä siitä että tämä esitys on tänne saatu

samoin kuin uusia merkittäviä luontokohteita otetaan metsälakiin mukaan ei voi olla näiltä osin ihmettelemättä että tuleeko metsälain erityisesti olla suojelulaki sillä eikö meillä ole luonnonsuojelulainsäädäntö erikseen

sen osoittaa tämä keskustelu alppilan koulustakin jota tänä keväänä käytiin aika laajasti tässä yhteiskunnassa

etelä pohjanmaalla sijaitseva kuusiokuntien seutukunta on keskeisten sosioekonomisten tunnuslukujen perusteella lähempänä nykyisin ykköstukialueeseen kuuluvaa keski suomen puolella sijaitsevaa saarijärven viitasaaren seutukuntaa kuin etelä pohjanmaata keskimäärin

tuolla meillä maaseudulla ne harrastusmuodot ja ne elämisen muodot liittyvät hyvin paljon vielä metsästykseen ja kalastukseen ja molempien suunnalta tietysti tiettyjä uhkia on aina olemassa

täällä on vielä nostamatta esiin se mitä se elämä on siellä kun joutuu pelkäämään uskaltaako lapsensa laittaa tienvarteen odottamaan bussia jos suurpetoja siellä liikkuu ja niin edelleen

haluankin kysyä kuinka pystytään nyt turvaamaan se että siellä paikallisella tasolla pystytään niin kaloja istuttamaan kuin muuten huolehtimaan tästä kalataloudesta kestävällä tavalla paikallisia ihmisiä palvelevalla tavalla

arvoisa puhemies

puolustusvoimien leikkaukset ja ne päätökset millä varuskuntia lakkautettiin erityisesti tästä väli suomen alueelta aiheuttavat kyllä erittäin suuria kohtuuttomuuksia

nyt haluaisin nimenomaan vastauksia niihin kaikista hämmentävimpiin kysymyksiin mitä tuolta maakunnasta kuntapäättäjiltä tulee siitä mitä nyt todella tulee tapahtumaan

nyt muodostetaan sote alueita sosiaali ja terveydenhuollon alueita

kun työpaikkoja lähtee niin edelleen mutta myös tämä asia mistä edustaja reijonen on tämän erinomaisen lakialoitteen tehnyt osoittaa sen mikä ongelma muodostuu tässä asuntokaupassa

mitä tapahtuu ammatti koulu

pääosin henkilöstö kauhavalta on siirtymässä tikkakoskelle

tikkakoskella tällä hetkellä ei haluta myydä asuntoja odotetaan kun väkeä on kerran enemmän sinne tulossa että asuntojen hinnat nousevat ja niinhän ne nousevat kun kerran kysyntää tulee rajusti

tehdäänkö kunnissa nyt turhaa työtä esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltoalueitten suhteen vai pitääkö siellä nyt odotella mitä hallitus tulee määräämään tehtäväksi jatkossa

eli toisella paikkakunnalla on valtavia menetyksiä kun tulee asuntoja paljon myyntiin ja hinnat romahtavat toisella paikkakunnalla sitten taas hinnat nousevat

totta kai he kun ovat paikan ottaneet vastaan ovat tiedostaneet sen että siirtoja voi jossain vaiheessa tulla mutta nyt on todella massiivisesta pakkosiirrosta kyllä kyse mitä aiheutuu näillä hallituksen toimenpiteillä kun varuskuntia lakkautetaan

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

toivon sen nopeaa etenemistä ja toivon että tämä asia saadaan myöskin vietyä eteenpäin täällä salissa niin että saamme tästä myönteisen päätöksen

kuinka tietoinen olette suomen poikittaisliikenteestä ja sen kehittämisestä

seinäjoen ja jyväskylän välillä kulkeva rataosuus eli niin kutsuttu haapamäen rata on erittäin tärkeä tässä poikittaisliikenteessä mutta tällä hetkellä hieman hiljaisemmin liikennöity

sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi pohjoisen alueen satamien rahtikuljetukseen sitä pystyttäisiin hyödyntämään työmatkaliikenteeseen kaupunkikeskusten välillä

nyt kun kerran hallitus haluaa ohjata liikennettä enemmän radoille ja rataverkon parempaan hyödyntämiseen kuinka näette näitten hiljaisemmin liikennöityjen rataosuuksien tulevaisuuden

onhan se nyt käsittämätön tilanne että kun on tuotannossa oleva alue niin tavallaan takautuvasti siihen tulisi tuhansien eurojen ylimääräinen maksu mihin yrittäjä ei itse ole pystynyt varautumaan aloittaessaan sitä toimintaa

sitähän tällä nyt halutaan korjata sitä ehkäpä jopa sanoisin tarkoituksenhakuista asiaa joka edellisen hallituksen aikana tuonne lainsäädäntöön oli lipsautettu mukaan

jos menneillä vuosikymmenillä on tehty virheitä niin niitä samoja virheitä ei pidä toistaa ja sen takia siinä kun tuotantoalueiden vesiä käsitellään sen lopputuloksen tulee ratkaista että niiden tulee olla puhtaassa kunnossa

haluaisin ministeri tiilikaiselta vielä kysyä siitä että kun nyt nämä lupamaksut ovat olleet samansuuruiset oikeastaan nevan koosta riippumatta niin mitä muutoksia tähän on tehty tai ollaan tekemässä

johto teki

ei kuulu

tullaanko porrastamaan sen mukaan kuinka suuri alue on kyseessä

eyn

vai kaija pum

emotyvät jo ennen nauha

jos ei saada melko lailla mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä

mutta voit menettää etupenkkiin vain pääministeri jyrki katainen on ilmoittanut lähdöstään hän tulee siirtymään toisiin tehtäviin

olisin ottanut kyllä paljon keskeisempään rooliin tässä suomen poikittaiset liikenneyhteydet ja vielä erityisesti nämä poikittaiset liikenneyhteydet väli suomen osalta

puhujakorokkeiden mikrofonit eivät avautuneet ja puhuja keskeytti puheensa ja siirtyi jatkamaan omalle paikalleen istuntosalissa

arvoisa ministeri nämä alueet ovat kohtuuttoman paljon kärsineet muun muassa puolustusvoimien leikkauksista

mutta kuten sanoin niin aika mielenkiintoisia aikojahan tällä hetkellä eletään kaiken kaikkiaan koska pääministeri katainen on ilmoittanut omasta lähdöstään ja myöskin sdp päätti viime puoluekokouksessaan viikonloppuna että myös valtiovarainministeri tulee jättämään hallituksen ja siirtymään toisiin tehtäviin taikka tänne eduskunnan puolelle niin sanotuksi rivikansanedustajaksi

kuinka te olette nyt ottanut huomioon jatkossa suomen poikittaiset liikenneyhteydet nimenomaan väli suomen osalta ja näiden alueiden osalta missä on suuria leikkauksia tullut näiden eri toimenpiteiden osalta

toistakymmentä ministeriä on kaiken kaikkiaan lähdössä hallituksesta lähtee tai on lähdössä ja tämä ei voi tietysti olla näkymättä myöskään suomen poliittisessa tilanteessa

kyllä tämä hallitus on saanut aikaan kuntakentälle oikeastaan pelkkää kaaosta ja hämmennystä

kyllä kun kuuli edustaja sankelon puheenvuoron niin sitä hämmennystä tulee aivan varmasti tuonne kuntiin vielä paljon lisää

se on estänyt luontaisen yhteistyön luontaisen kehittämisen

nyt on keskitytty tekemään niitä niin sanottuja kaverilistoja eri puolilla kaverilistoja joista ei nyt kyllä tunnu kukaan ottavan selvää

yksi haluaa olla toisen kanssa kaveri toinen kolmannen kanssa jollakin on koottuna isompi alue kenenkä kavereita haluaa missä taas joku ei ole mukana

sen takia myös oppositio on kantanut oman huolensa ja tehnyt tästä asiasta välikysymyksen ja tänäänhän tästä hyvin seikkaperäistä keskustelua täällä salissa on päästy käymään

minkälaiset johtopäätökset te nyt aiotte oikeasti vetää näistä kaverilistoista näistä selvityslistoista joita ovat kunnat antaneet koska kovinkaan montaa niistä ei yksi yhteen pysty laittamaan kun niitä katsoo näin ulkopuolelta

jos me mietimme niitä mahdollisuuksia mitä kotimaisissa energiamuodoissa tuolla maaseudulla olisi niin kyllähän niitten hyödyntäminen on otettava vakavasti

siitä että liiallisella byrokratialla liiallisilla veronkorotuksilla vaikeutetaan esimerkiksi turvetuotannon kehittymistä täytyy päästä eroon

hyvä että tämä viimeisin veronkorotus nyt peruttiin mutta täytyy muistaa että edelleen turpeessa vero on silti suurempi kuin se oli kun tähän vaalikauteen lähdettiin

metsähakkeen osalta tukea on leikattu ja sen vuoksi tästä puun ja turpeen seoksesta on tullut epäedullisempi energiamuoto kuin kivihiilestä ja tähän täytyy se täyskäännös saada

esimerkkinä viime maanantain maaseudun tulevaisuudessa uutinen että navettalaajennus laitettiin virkamiehen tulkitsemien hajuhaittojen mukaisesti jäihin eli laajentamisen mahdollisuudet kumottiin

naapureita tämä ei haitannut kyläläisiä tämä ei haitannut eikä ketään muutakaan mutta virkamiehen mielestä hajua tästä laajennuksesta tulisi liikaa